voisi jopa ajatella nykymaailmassa kun itse pidän kuitenkin että englanti dominoi ja se on maailman työkieli ja kaikki ohjekirjat ja kaikki alkavat olla nykypäivänä englanniksi että onko se sitten parempi että joku nuori osaa puhua kunnolla yhtä kieltä esimerkiksi englantia vai sitten huonosti kolmea kieltä

itse haluaisin vähän maallikkonäkökulmasta tuoda esille sen että oman käsitykseni mukaan kansainväliset rahoitusmarkkinat ovat aina kriisissä ne ovat aina kuilun partaalla

minulla on sama kysymys molemmille ministereille

on puhuttu että rikesakot muunnettaisiin hallinnolliseksi maksuksi ja ikään kuin sakkojen noustessa kompensaationa olisi se että ne sinänsä olisivat jo niin kova rangaistus että ihmiset varoisivat ylinopeutta ajamasta mutta jos varsinkin ammattiliikenteessä näitä tahattomia pieniä rikkeitä kuitenkin sattuu niin ei niin helposti menisi kortti

sen takia nämä asiat pitää nähdä kokonaisuutena mutta on selvää että jatkossa kaikella tavalla pitää edistää sitä kehitystä että viljelijät saavat tuotteistaan suuremman hinnan

sellaista ikään kuin selvää ajanjaksoa jolloin kaikki olisi ikään kuin helposti suunniteltavissa ja sen perusteelta tehtävissä päätöksiä ei käsitykseni mukaan ole

se on suomalaisen maatalouden kannalta aivan oleellinen kysymys

mutta tällä lailla sitä ei millään pystytä turvaamaan siihen täytyy joko lainsäädännössä tai muussa keksiä erilaiset keinot ja lainsäädännöllä puuttuminen kahden eri osapuolen kauppateknisiin sopimuksiin on kohtalaisen vaikea kysymys

minusta tämä malli olisi erittäin hyvä että meillä on taustalla pakko opiskella kahta kieltä mutta valinnaisuus

mutta arvoisa puhemies tässä lopussa haluan todeta että joka tapauksessa toivon että luomu ja lähiruoka pääsee paremmin kaupan hyllylle olipa se kauppa mikä tahansa

kun tämä on samaa euroopan unionia niin millä tavalla me saamme tämän henkilön tiedot koska ulkomailla ihmisten tietoja ei niin vain levitellä julkisuuteen ihan jo senkin takia että he altistuvat sillä kiristykselle ja terrorismille

ja kun saksa on maailman suurin pääoman viejä se rahoittaa omaa vientiteollisuuttaan niin näkemykseni mukaan euro on ollut saksalle erityisen hyvä saattaa olla että se ei sitä olisi jos saksalla olisi oma markka ja koska me emme ole liittovaltio niin se tarkoittaa sitä että olemme pysyvästi sillä tiellä että jossakin on aina alijäämää

sen takia meidän täytyy kerran vuodessa täällä arvioida suomen pankin ja suomen näkökulmasta mikä on euron tulevaisuus ja mikä on sitten suomen mahdollinen reagointi tähän eurojärjestelmässä koska me emme pysty enää devalvoimaan ja sen takia meillä tulee olemaan vaikeuksia koska meillä ei ole historiallisista syistä johtuen kovin suuria hinta ja palkkajoustoja

myöskään koskaan ei oteta huomioon niitä metsänomistajien vapaaehtoisesti ilman minkäänlaista painostusta taikka minkäänlaista kannustintakaan itse hoitamia monimuotoisuuskohteita

ihan lopuksi

ja jos tämä yhteiskuntasopimus nyt vie asioita siihen suuntaan polkematta kenenkään oikeuksia niin se on ehkä ainut tie millä suomi voi sitten omaa kilpailukykyään parantaa

äsken mainittu durbanin ilmastosopimus

ja kestävyyskriteerien osalta jotka myöskin ovat tulossa biomassojen osalta ei hyvältä kyllä näytä elikkä paljon on vielä tehtävää myöskin tuolla kansainvälisillä tantereilla myöskin ministeri koskisella

sen takia koen että nykyhallituksen suunnitelmat lähteä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta on kuitenkin linjana oikea

jos me ajattelemme tätä tilannetta tällä hetkellä en ole asiantuntija kreikan suhteen mutta voi olla näin kuten täällä edustaja ala nissilä puhui että kreikassa hallinnossa on ongelmia mutta kyllä siellä saattaa olla ongelmia myös tämän euron ja valuutan kanssa

arvoisa puhemies

ensinnäkin kiitos siitä että tämä metsälaki joka on valtavan iso lainsäädäntöuudistusmuutos otetaan täällä eduskunnassa käsittelyyn tämmöisenä aikana kun siihen on kunnolla aikaa

nämä kaksi yhdessä muodostavat todella merkittävän muutoksen tavallisen suomalaisen metsänomistajan käyttäytymiseen ja toimintaan

historia on osoittanut että jos meillä on valuuttaunioni sen käytännössä pitäisi todennäköisesti olla enemmänkin liittovaltio että se toimisi koska silloin siellä nämä ylijäämät lähdettäisiin ikään kuin jakamaan niille maille jotka niitä tarvitsevat ja todennäköisesti se kohde mihin ne ylijäämät pitäisi pistää olisi sosiaalipuoli ja työttömyyskorvaukset

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun tämä asia nyt kiinnostaa tämä kysymys varmaan pitäisi valiokunnassa esittää mutta kysynpähän ministeriltä

ensinnäkin haluan kiittää ministeriä hyvästä asenteesta nimittäin tämä peto ongelma on erityisesti itä suomessa aivan todellinen ja se rajoittaa ihmisten perinteisiä oikeuksia

onko ministerillä olemassa tietoa että kun täällä on mainittu älypuhelin jolla voi sitten hoitaa tätä reseptiä niin onko niin pitkälle jo mennyt teknologia tai onko se näköpiirissä että kun puhuu puhelimeen niin se menee bitteinä tai millä ikinä se meneekin reseptikeskukseen ja sitä kautta asia on hoidossa

erityisesti koiralla metsästäminen on sellainen laji tänä päivänä että aika moni koira sitten päättää metsästysuransa siihen viimeiseen metsästyskeikkaan

silloinhan tämä asiakasnäkökulma tulisi otettua huomioon ja tämä asia olisi hyvin helppo

kun nyt me tiedämme että täällä raha automaattiyhdistys veikkaus ja fintoto meinataan yhdistää niin miten turvataan hevostalouden edut tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

sen verran tähän suomen ja ruotsin tilanteeseen mihin edustaja lepomäki viittasi että kyllä kai meidän pitäisi tunnustaa että suomen perusteelliset ongelmat lähtevät viime vuosikymmeneltä kun me nostimme palkkoja mutta samalla nostimme verotusta ja ruotsi teki toisin

se sama ostovoima olisi turvattu sillä tavalla olkoonkin tämä vaikka jälkiviisautta että kun olisimme pitäneet maltillista palkkapolitiikkaa ja alentaneet verotusta niin se ostovoima kansalaisilla olisi ollut sama

millä tavalla te aiotte ja miten hallitus aikoo varmistaa sen että vaikka yhdessä sovitaan niin tämä palkkamaltti pitää tulevina vuosina

kiitoksia puhemies

arvoisa puhemies

edustaja heinonen piti erinomaisen puheenvuoron jossa hän vähän syvemmin avasi opettajana tätä asiaa

sellaisessa maassa kuin suomi jossa tasa arvo ja yhdenvertaisuus on noteerattu erittäin korkealle kiusaamisesta puhuminen on tärkeää koska varsinkin nuorille ihmisille ja myös vanhemmille kiusaaminen aiheuttaa valtavia ja vakavia henkisiä vaurioita ja saattaa johtaa syrjäytymiseen ja itsetunnon romuttumiseen

toinen kysymys koskee yliopistollisia sairaaloita

ne ovat sellaisia tekijöitä että se estää ihmisen osallistumisen ja ikään kuin se pelko ajaa ihmisen sellaiseen tilanteeseen että hän jo välttää ihmissuhteita ja julkisia paikkoja pelkää mennä kouluun ja joskus jopa työpaikalle ja siitä seuraa sitten monenlaisia ikäviä asioita

se johtuu siitä että me näin halusimme ennalta ehkäistä a sääntelyä ja b sellaisia tilanteita joissa opettajia ruvetaan syyttämään että he eivät ole hoitaneet velvollisuuttaan ja sen jälkeen tulee syytöksiä jopa oikeusistuimiin asti ja vahingonkorvausvaatimuksia

tämä oli se meidän pointtimme että me näimme järkevämmäksi nostaa asian esille puhua oikeuksista koska silloin määritellään oikeus mutta ei velvollisuutta eikä koulua voi syyllistää

tämä on iso asia sen takia että jos me tähän panisimme sanan velvollisuus mikä sinänsä on ihan harkinnan arvoinen asia niin se johtaisi nimenomaan sellaisiin tavallaan epätoivottuihin asetelmiin

minä uskoisin että oaj ja opettajat yleensä näkisivät tämän ikään kuin lisärasitteena jo nyt monta kertaa heidän kouluoloissaan tapahtuville vaatimuksille koska eivät opettajat kaikkea sitä voi korjata mitä tapahtuu kotona tai lapsen lähiympäristössä muualla kuin koulussa

valiokunta keskusteli aika tarkkaan ja yksi yksityiskohta mutta kuitenkin ihmisten kannalta tärkeä oli se että kun keskustelimme näistä tenojoen veneistä senhän määrittelee suomen ja norjan välinen sopimus miten niitä rekisteröidään ja käytetään ja kuka niitä omistaa niin valiokunnankin mukaan että tilanne ei saa johtaa siihen vaikka rekisterinpitäjä vaihtuu tai se välimies siinä vaihtuu joka hoitaa sitä rekisteröintiä tilanne ei saa johtaa siihen että nämä ihmiset siellä jokivarressa joutuvat ruuvaamaan entisiä kilpiä pois ja vaihtamaan niitä kilpiä ja ruuvaamaan sitten takaisin ja että siitä tulee maksuja

me lähdimme siitä että käytännön pitää olla sellainen kuin se on autoissakin että kun kerran on rekisterikilpi autoon pantu niin se on sama myös veneessä että se siellä pysyy ja niitä ei tarvitse vaihtaa

täällä nousi tärkeitä asioita esille ja on tietenkin täysin selvää että mikään lakialoite ei ole sinänsä viimeinen ratkaisu ongelmiin

se on yksi ehdotus ja sitten valiokunta ja varmaan maan hallitus arvioivat niitä keinoja mitä me teemme ikään kuin monopoliliiketoiminnan säätelemiseksi semmoiseksi että se on kohtuullista eikä siinä harjoiteta niin sanottua ylihintakiskontaa koska sehän on se kaikkein tärkein tämän valvonnan tarkoitus

ihan sen verran vain että tätä asiaa pitää lähestyä ikään kuin kiihkottomasti että ei ole tarkoitus tuomita näitä sähköverkkoyhtiöitä

arvoisa puhemies

kun he parantavat sähkön toimitusvarmuutta sillä tavalla kuin he itse kukin parhaaksi näkevät niin totta kai he tarvitsevat siihen rahoitusta

haluan lyhyesti kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita kollegoja ja yhden pienen toivomuksen sitten esittäisin yleensä näille lakialoitteille sama koskee tietenkin kansalaisaloitteita

eihän voi olla semmoista lakia että me pakotamme yhtiön velkaantumaan tappiin asti ja sitten ikään kuin rajoitetaan sitä kassavirran saantia mutta pakotetaan investoimaan

vain sillä pitäisi olla merkitystä kuinka järkevä se lakialoite on ja edistääkö se jonkun hyvinvointia suomessa jos tämä lakialoite sitten muodostuu aikanaan laiksi

se oikeasti antoi niiden yhtiöiden nostaa tariffeja merkittävästi vaikka ne eivät todellisuudessa joudu investoimaan niin että tämä oli vähän vääränlainen lupa

mikä minulla itsellä oikeasti on tässä motiivina takana

minä haluan että suomessa säilyy vientiteollisuus suomessa on yrittäjiä ja yrityksiä ja maataloustuotantoa joka nyt on suurissa vaikeuksissa ja pankit järjestelevät lainoja uudelleen

arvoisa rouva puhemies

se on hyvä esimerkki siitä mitä joku ammattiryhmä joutuu tekemään mikä ei kuulu työaikalainsäädännön piiriin ja tämä velvoite ei ole vapaaehtoinen vaan se on pakollinen

kysyisin ministeri rehniltä yritysten rahoitushuollosta

tämähän tässä on että tämä on iso kilpailukykykysymys tämä on teollisuuspolitiikkaa tämä on kilpailupolitiikkaa tämä on suomen maatalouden kannattavuuspolitiikkaa ja tietenkään kansalaisten näkökulmasta ei heiltä voi ottaa jollakin tavalla rahaa pois sitä tarvitaan muuhun kulutukseen

siellä olivat ennen laina ja tukikomponentti suurin piirtein tasavertaisessa muodossa ja tänä päivänä niin ei saamani tiedon mukaan enää ole

tänä päivänä esimerkiksi eläinlääkärit pääsääntöisesti ovat naisia ja he myös päivystävät näitä pitkiä päivystyksiä

heillä on pieniä lapsia ja voi vain kuvitella minkänäköisiä sosiaalisia ja muita paineita ja ongelmia tällaiset työajat sitten aiheuttavat

ja toinen kysymys koskee finnveraa

saamani tiedon mukaan finnvera on muuttanut rahoituksen kohdentamista niin että alkavia yrityksiä ei enää juuri suosita vaan rahoitus kohdennetaan niihin yrityksiin jotka tavallaan saavat sitä sekundaarirahoitusta

mitä tulee näihin investointeihin niin täällä oli erittäin hyviä puheenvuoroja sanotaanko kaikilla kansanedustajilla ja edustaja paatero pohti kohtelisiko tämä lakimuutos nyt sitten epäoikeudenmukaisesti tiettyjä verkkoyhtiöitä

ja kun näillä alkavilla yrityksillä on suuria ongelmia vakuusarvojen kautta saada pankista rahaa niin he ovat ikään kuin jäämässä hieman tyhjän päälle

mutta kuitenkin se on hyvä ottaa tässäkin talossa esille ja pidän sitä äärimmäisen hyvänä että nyt joudutaan kuitenkin yhdessä tekemään jonkunmoinen muistio tai keskustelemaan näistä asioista

kuitenkin ne investoinnit nyt on aloitettu monesti tärkeimmästä päästä mutta täytyy sekin tuoda rehellisesti julki että monet verkkoyhtiöt haluavat nimenomaisesti tehdä etupainotteisia investointeja sen takia että tämä verkon nykykäyttöarvo näitten investointien myötä nousee ja se antaa oikeuden periä entistä enemmän siirtohintoja niin että ihan laupiaita samarialaisia he eivät tässäkään asiassa ole

monta kertaa sekin helpottaa mutta toisaalta täytyy todeta että tuntimäärillä mitattuna emme voi mitata työhyvinvointia emmekä sitä miten ihminen kokee tämän työn

nimittäin motivaatiolla on suuri merkitys ja jos ihminen on motivoitunut työstään niin oikeastaan siinä viihtyy erittäin hyvin voi olla jopa että viihtyy työssä paremmin kuin muualla

sen takia tämä ei ole niin yksiselitteinen asia mitenkä ihminen tämän kokee mutta kuitenkin täytyy arvioida sitä asiaa pystytäänkö siihen hakemaan jonkunmoinen ratkaisu jotta ihminen ei kohtuuttomasti kärsi siitä odotuksesta ja joudu pakolla olemaan pitkään töissä

jo tämä odotus voi olla piinallista ja se tavallaan aiheuttaa ihmiselle monenlaista henkistä pahoinvointia jopa fyysistä pahoinvointia

toisaalta haluaisin tässä terveyskeskustelussa sen verran muistuttaa ja oma käsitykseni on pitkään ollut että jos johonkin suomalaiset sairastuvat tai kuolevat niin kyllä se on stressi ja se tulee hyvin monista eri tekijöistä

nyt nämä suomen sähköverkot kantaverkot ovat jo osittain vanhentuneita ja niihin joudutaan todella investoimaan jotta meillä sähkön saatavuus ja se varmuus joka on äärimmäisen tärkeätä kaikille toimii

mutta kuitenkin täytyy meidän jotka sitä lakia säädämme ja sitä kautta vaikutamme energiavirastoon epäsuorasti olla tietoisia siitä mitä täällä tapahtuu ja aina kun kysymyksessä on sataprosenttinen monopoliliiketoiminta niin se on ihan sama kuka sen omistaa sen sääntelyn pitää olla tarkkaa ja sen pitää koko ajan olla lainsäätäjän hyppysissä että ei tule niitä ylilyöntejä sitten hinnoittelun muodossa koska nykymaailmassa asenneilmapiiri on vähän sen laatuinen että se otetaan mikä pystytään

yhdessä tehtaan johdon kanssa muutettiin työajat sellaisiksi että siirryttiin kaksivuorotyöhön mutta tämä työaika per päivä oli huomattavan paljon pitempi tietenkin

tästä oli sellaisia seurauksia että tehtaan tuottavuus parani sen takia kun muutettiin näitä vuorokohtia joissa tuli ongelmia aina kun ihmiset vaihtuivat

ja kun ihmiset tietävät sen että tekemällä pitempää työpäivää saattaa seurata pitemmät vapaat niin he pitivät sitä huomattavan paljon parempana ja kertoivat että kaikki unihäiriöt ja muut vähenivät

sekä liian lyhyen työajan aiheuttamat ongelmat että liian pitkän työajan aiheuttamat ongelmat

arvoisa rouva puhemies

vielä näin paikalta lopuksi

kun me pohdimme hyvin monessa yhteydessä täällä veroparatiisien toimintaa ja minä luulen että suurin osa meistä kansanedustajista suhtautuu kielteisesti tämmöiseen toimintaan me haluamme että yritykset toimivat suomessa sillä tavoin että he maksavat suomeen veron

arvoisa rouva puhemies

nyt meidän täytyy arvioida tätä asiaa varmaan jossain toisessa yhteydessä mutta laki elinkeinojen verottamisesta ja korkojen vähennysoikeudesta on sillä tavalla vieläkin veltto ja vaikka verottajalla on oikeus purkaa tämä liian suurien korkojen muodossa otettu tuotto niin kyllä tätäkin meidän täytyy pohtia onko tämä viime kädessä suomen etu jos meillä on näin veltto lainsäädäntö siinä suhteessa että ulkomainen pääoma voi tänne tulla ja näillä korkokikkailuilla sitten ottaa sen tuoton korkojen muodossa ja jättää suomeen ikään kuin nollaverokannalla olevan yrityksen

jos me ajattelemme pankkiunionia ja keskitettyä valvontaa niin ei pidä luoda itselle sitä kuvaa että olisimme turvassa sillä on selvä vaara olemassa että valvojat ja valvottavat muodostavat ikään kuin samanlaisen kuvan

se tässä on se suurin ongelma että vaikka tämä sijoittajavastuu on tässä korostuneena prioriteettina saattaa käydä niin että jälleen joudutaan siihen kuuluisaan yhteisvastuuseen

jos me meinaamme rahajärjestelmän pelastaa niin silloin joudutaan taas menemään veronmaksajien kukkarolle eri maissa ja monikansalliset pankit aiheuttavat sen että moni maa joutuu siihen yhteisvastuuseen

jollakin tavalla tämä on myös sinivalkoinen kysymys joten tätäkin lainsäädäntöä meidän tulee joskus tarkastella uudelleen ja mielellään aik

n keskusteluos päättynyt sille aika pian

pöydällepanoa varten esitellään väristyksen viides asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksästoista helmikuuta pidettävään täysistuntoon räksyttäneen yritystä ei pidä panna pöydälle keskustelu päättyi

arvoisa puhemies

ministeri totesi että tämä koskee pieniä joukkoja ihmisiä

niin se varmaan tässä vaiheessa on mutta kun hyvät palvelut yleensä tahtovat vetää ihmisiä puoleensa niin onko tässä olemassa pelko että kun sana kuitenkin leviää jos suomi aika avokätisesti sitten näitäkin ihmisiä hoitaa hyvinkin pitkällisissä sairauksissa niin heitä tulee tänne ajan myötä enemmän

arvoisa puhemies

pidän tätä hallituksen esitystä ja myös ministeri virkkusen esittelyä erinomaisena ja hyvänä asiana

itse asiassa tämä valtionosuus ja siihen oleellisesti liittyvä verotulojen tasausjärjestelmä on yhteispohjoismaisen hyvinvoinnin perusta ja siitä meidän pitää jatkossakin pitää kiinni

pidän oikeudenmukaisena sitä että pääasiassa tämä valtionosuus kohdentuu ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella

täällä salissa esiin tuotu monien pienten kuntien häviämä tässä valtionosuusjärjestelmässä johtuu käsittääkseni siitä että siellä ei näitä lapsi ikäluokkia kovin paljon ole ja tämä kriteeristö johtaa siihen että valtionosuutta näin ollen heille ei tule

mutta täytyy todeta että kyllähän tämän koko kriteeristön uusimisen tarkoitus kun se perustuu ikäluokkiin jotka kuluttavat palvelujen muodossa kuntien rahoja ja sairastavuuteen on oikeudenmukainen ja siitä seuraa mitä seuraa

ne kunnat joissa on esimerkiksi ikärakenteessa nuorten kohdalla ikään kuin suuri pudotus eivät sitten saa niitä valtionosuusrahoja mitä ne ennen saivat